keskusta on ryhmänjohtajansa kimmo tiilikaisen nimissä jättänyt lakialoitteen jossa veronmaksajan maksukyky huomioitaisiin hallituksen esitystä paremmin ja esitys on aivan oikeansuuntainen

siellä voisi olla aivan hyvä koulutus meneillään saattaa olla jopa hyvät työllistymisnäkymät ja työvoimakoulutushan yritetään suunnitella juuri sen paikkakunnan sen yrityksen sen toimintaympäristön tarpeisiin

valtion talousarvioesitys lähetetään ennakkotarkistukselle brysseliin ja talouskurisopimus vastoin aiempia puheita koskee myöskin suomea

arvoisa puhemies

minun mielestäni veroprogressiota voisi lisätä vieläkin enemmän samalla ja muistutan siitä että jos joku kansanedustaja sairastaa omaa tulotasoaan nimenomaan kansanedustajan palkkionsa suuruutta niin kireämmän verotuksen avulla kaikki muutkin hyvätuloiset osallistuisivat valtion ja kuntien kassan kartoittamiseen nykyistä oikeudenmukaisemmin niin että tämän progression lisäämisessä olisi lääke siihen että kaikki hyvätuloiset osallistuvat nykyistä enemmän verokassan kartuttamiseen

nyt kuitenkin työvoimakoulutus on suljettu ulos tästä

eikö tässä tilanteessa kun liikkumavara on kaventunut olisi äärimmäisen tärkeää se että kansanedustajat saavat todenmukaisen kuvan siitä mitkä ovat suomen valtion taloudelliset sitoumukset

ja niille ikääntyville työttömille joilla ei ole enää tosiasiallista toivoa sijoittua työmarkkinoille minä olen käyttänyt aiemminkin semmoista käsitettä kuin kunniallinen saattohoito eläkkeelle mikä tarkoittaa esimerkiksi toistuvia julkissektorin tukisijoituksia oikeisiin töihin oikeille palkoille

sanon kyllä valiokunnan puheenjohtajalle että sitten kun te käsittelette tätä asiaa ja mahdollisimman nopeasti lakivaliokunnassa te voitte pyytää myöskin lausunnon työelämä ja tasa arvovaliokunnalta ja uskallan sen valiokunnan puolesta kyllä luvata että he käsittelevät omassa valiokunnassaan asiaa täydellä antaumuksella

en minä oikein ymmärrä että jos tämmöinen perinteinen koko henkilön elämän mittainen työura on entistä harvemmalla mahdollinen ja pätkätyöt ja ammattien vaihtaminen ja hyvin joustava liikkuminen joustojen peräänhän nyt huudetaan eri töiden perässä olisi suotavaa niin nyt sitten pakotetaan henkilö näiltä ajoilta jopa perheellinen henkilö sen sijaan että hän saisi ihmismäisen työttömyysturvan toimeentulotuen asiakkaaksi

edustaja virtanen jonka tiedän ihan sydämestään olevan asian takana kysyi miksi en pyytänyt nimeä tähän lakialoitteeseen

työyhteiskunnassa se onko sinulla työtä vai ei määrittelee asemasi haluttiinpa sitä tai ei eikä vain omaa asemaa vaan myöskin perheenjäsenien asemaa

ensimmäinen syy oli kiire ja toinen on sitten se että kun tuli hallinnolta keskuskansliasta ohje että jos tekee sellaisia talousarvioaloitteita jotka vaativat myöskin lakialoitteen niin teimme molemmat yhdessä lakialoitteen ja talousarvioaloitteen

metsät ovat suomen tärkein uusiutuva luonnonvara ja hyvinvoinnin lähde läpi koko suomen ja toivottavasti niin on jatkossakin

mutta kun puhutaan vuokratyöstä kyllä minä haluan vielä korostaa sitä että totta kai me yritämme lakialoitteella ja lainsäädäntöä kehittämällä ohjata niin että vuokratyöhön liittyvät väärinkäytökset huonot tavat ja suoranaiset lainvastaisuudet poistuvat ja yritämme toimia niin että lainsäädäntö ohjaa käyttämään enemmän pysyvää työvoimaa

sekin olisi paljon parempi ratkaisu odotettaessa sitä lopullista eläkepäätöstä kuin olla kaikki loppuelämänsä viimeiset työvuodet työttömänä

minä en kyllä ymmärrä sitä että kun meidän esityksessämmekään ei missään nimessä esitetä lain hallituksen esityksen hylkäämistä vaan neljää täsmäkohdennettua pykäläparannusta niin millä tavalla se jos se apurahansaajien asemaa parantaa siinäkin tapauksessa että nämä neljä eri muutosta menisivät läpi sitten vaarantaisi tämän muun hallituksen esityksen voimaantulon joka sinälläänkin sisältää paljon hyvää

miksi tämä sitoumus on poistettu tämän vuoden budjettikirjasta

epäilen että hallituspuolueitten ryhmistä on tullut käsky jo hyvissä ajoin että opposition talousarvioaloitteita ei tueta ja olisi ollut aika kiusallinen tilanne jos edustaja virtanen olisi tukenut lakialoitetta mutta äänestänyt talousarviokäsittelyssä sitä vastaan

arvoisa puhemies

ihmettelen kyllä mitenkä ministeri räsänen voi puhua niin kuin puhuu kun hänelle varmasti on tullut montaa kautta tiedoksi se mikä tilanne on harvaan asutuilla alueilla

minäkin olen sitä mieltä että siinä ei pidä lähteä mihinkään tarveharkintaan että lapsilisät maksetaan niin kuin kaikille muillekin mutta jos progressio puree niin hyvätuloiset osallistuvat myöskin lapsilisien rahoittamiseen muita enemmän ja se on aivan oikein

eikä ole mitään sattumaa että eilisessä gaalassa palkittiin lappilainen toimittajakolmikko ja palkittiin ihan aiheesta kun he tekivät jutun siitä minkälaiset poliisipalvelut enontekiöllä on ja antoivat kansalaisten äänen kuulua

mutta minusta on vieläkin aika ihmeellistä se että kun on kiistatta asiantuntijalausuntojen ja myöskin verohallinnon asiantuntijalausunnon mukaan selvää se että valtava määrä taloudellista hyötyä jää valtiolta saamatta menetettyinä verotuloina kun näihin lähinnä ulkomaalaisiin vuokratyöfirmoihin ei päästä mistään kulmasta käsiksi niin kyllä kai sen ongelman pitäisi olla yhteinen oikealla ja vasemmalla laidalla ettei anneta tilaa pimeille firmoille eikä pimeälle työvoimalle

arvoisa puhemies

se että etuisuuksista tehdään tiukasti harkinnanvaraisia ja että veroprogressiosta luovutaan tai sitä heikennetään niin kuin on heikennetty on varmin tapa synnyttää uusia tuloloukkuja ja romuttaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusperustaa

ne ovat niin hyvin ja tarkkaan harkittuja ja pohdittuja että toivon niille jos ei raivokasta niin ainakin maltillista tukea laajalta rintamalta

kun metsäsektorin ja globaalin talouden murros aiheutti kriisin tehtiin osin paniikkiratkaisuja

taustahan siinä on se että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä teki rinnakkaislakialoitteen kun kaivoslakia käsiteltiin ja siinä rinnakkaislakialoitteessa me esitimme että kaivoksensijaintikunnalla tai kunnilla on oikeus saada kymmenyksensä sen kaivostoiminnan volyymistä

ja tämän liikkuvan poliisin lakkauttaminen kyllä johtaa siihen että jos näitä yksiköitä sitten muun poliisihallinnon yhteyteen perustetaan suurimpiin kasvukeskuksiin niin se tietää vääjäämättä sitä että tilanne vaikeutuu entisestään harvaan asutuilla alueilla

mutta muistan kun me keskustelimme kreikan ensimmäisen tukipaketin yhteydessä ja minä sanoin että maa pitää laittaa heti velkajärjestelyyn te huusitte sieltä paikaltanne että se on kauhein vaihtoehto

siinä mielessä suomalainenkin oikeisto ja suomalainen vasemmisto ovat tilanteessa osasyyllisiä koska ovat hyväksyneet sellaisen kriisimaiden tuen jonka ehtona on että kuritetaan raskaimman jälkeen tukea saavia maita

nythän monet kunnat jäävät ilman hyötyä varsinkin siinä kaivostoiminnan aloitusvaiheessa ja se vaatii hyvin isoja panoksia myöskin siltä sijaintikunnalta

arvoisa puhemies

aikoinaan kun eu jäsenyyttä runnottiin läpi annettiin kuva että jäsenyyden myötä aluepolitiikkaan saadaan valtavia lisäpanostuksia ja totuus on kuitenkin ollut aivan toisenlainen

arvoisa puhemies

zyskowizcille vielä tästä että kyllähän avainkysymys nimenomaan on se että työnteonehdot ovat asianmukaisia ja rakennusliitto on varmasti tehnyt kaikkein eniten tässä maassa pimeän ja harmaan talouden torjumiseksi

mitä enemmän euroalue yskii sitä enemmän odottaisin sitä että käännetään katsetta itään päin ei tarvitse kääntää minnekään kaukoitään vaan lähialueelle venäjälle ja ilolla tervehdin sitä että entinen pääministeri aho lähti mukaan venäjän taloussuhteitten edistämiseen

esimerkiksi metlan pohjoisten tutkimusasemien kolarin ja sallan alasajo on hyvin lyhytnäköistä puuhaa eikä sille muuta selitystä ole kuin valtion tuottavuusohjelma jolla ei tuottavuuden kanssa ole mitään tekemistä

sekö että olisi toimittu heti silloin suoraan tuoreeltaan vai nyt kun toimitaan pakon edessä

kun tuossa mainittiin jo tämä fingridin verkkojen mahdollinen myynti ja valtion omistus siinä niin ministeriltä kysyn onko tämä tulkinta oikea sitten näin että kuka tähän voi tulla väliin

suomen lappi sijaitsee keskellä barentsin aluetta norjan ruotsin ja venäjän välissä

edustaja soini oli täällä epätäsmällinen kun hän kertoi niitä tahoja ja toimijoita jotka ovat olleet tässä eurooppa ja eurokriisipolitiikassa ja toiminnassaan linjakkaita

heidän kantansa on se että tervetuloa työvoima tänne vaikka mistä päin maailmaa kunhan työtä tehdään samoilla ehdoilla kuin suomalaiset työntekijät

lappi on suomen kansainvälisin maakunta ja matkailukunnissa paikalla oleva väestömäärä moninkertaistuu matkailusesongin aikana

toinen asia joka sekin on ajankohtainen on lisätalousarviolausumaesitys siitä että hallitus rakentaisi vaihtoehtoisen selviytymisstrategian sen varalta että suomen kolmen an luottoluokitus tippuu mitä tänä päivänä on kuullut uutisia espanjasta ja italiasta niin se päivä valitettavasti voi olla lähellä

mutta ennen kuin puhutaan uudesta kannattaa miettiä mikä vanhassa on hyvää ja kestävää ja kyllä peruskoulu ja se että kaikki lapset perheen varallisuudesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta ovat oikeutettuja yhtäläiseen koulutukseen on ollut ja toivottavasti on keskeinen periaate ja siitä kannattaa pitää kiinni

jos omistajaohjauksesta vastaava ministeri tai sitten ministerit useampi ministeri yhdessä ottavat sen pään että tarpeen tullen jos yhtiö ei kuuntele linjauksia kutsutaan koolle yhtiökokous ja vaihdetaan tarvittaessa vaikka hallitus ja toimitusjohtaja minkä jälkeen linjakin varmaan vaihtuu

siellä on valtava potentiaali ja siinä maassa ei koskaan mene niin hyvin etteikö suomi siitä jotain hyötyisi jos me olemme tiiviisti venäjä yhteistyössä mukana

ihmettelen suuresti että tällainen hallituksen esitys on mennyt yksimielisesti läpi sosiaali ja terveysvaliokunnassa

minä olen huolestunut tämmöisestä yleisestä konsensushymistelystä että aiemmin asialle kriittiset poliitikot menevät nyt valtavirran matkassa

heti sen jälkeen otettiin sama määrä ulkomaalaista työvoimaa ja heille maksettiin huomattavasti vähemmän kuin suomalaisille työntekijöille

en tiedä onko työpaine ollut niin kova vai mistä johtuu näin kevyt asiantuntijakuuleminen ja tärkeästä asiasta tehty hyvin suppea mietintö

vai onko näin sitten että jos vastuuministeri tai ministerit näyttävät vihreää valoa niin tämä myyntikin menee sitten ja tämän toiminnan myynti plus omistukset menevät sitten yhtiön sisäisillä päätöksillä niin että jos ei kukaan tule väliin niin se on pelkästään yhtiön sisäinen asia

vaikka tämä hallituksen esitys on sinällään ihan oikea peruslähtökohta niin jos se murtuu siitä väistämättä seuraa uudet leikkaukset ja veronkorotukset

aiotaanko halkessa tuoda esitys siitä että jatkossa esimerkiksi yritysten toimintaympäristötukeen liittyviä hankkeita ja innovaatiotoimintaa hallinnoitaisiin muuten kuin maakuntien liittojen toimesta

ei nokiakaan olisi noussut semmoiseen maailmanmaineeseen jos ei olisi ollut suomalaista koulujärjestelmää myöskin peruskoulujärjestelmää ja nyt tämä kiistaton eriytymiskehitys joka on nähtävissä huolettaa

kannattaa kysyä missä oli suomalainen poliisi silloin kun norjan poliisi tuli suomen puolelle pysäyttelemään suomalaisia autoilijoita ja oli konetuliasein varustautuneena viime heinäkuussa

puhemies

kukaan ei voi mitään

mutta tähän liittyen vielä kun ajatellaan minkä takia on perusteltu afganistanissa oloa ja toistepäin sieltä vetäytymistä niin ilmeisesti perussuomalaistenkaan kanta ei ole ihan näin selkeä kuin edustaja soini esitteli koska ei niin vanhassakaan nettikirjoituksessa nykyinen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja niinistö on otsikoinut oman kirjoituksensa suomi pois afganistanista hallitusti

se on aivan mahdollista hoitaa niin että ulkomaalaiset firmat eivät tule osingoille jos ne urakat pidetään tarpeeksi pieninä ja se olisi nimenomaan oleellinen tekijä sen takia että paikalliset yrittäjät pärjäisivät siinä kilpailussa

arvoisa puhemies

neljä asiantuntijalausuntoa joista kolme on viran puolesta annettuja ja yksi tosiasiallisilta asianosaisilta eli työttömiltä ja heidän kattojärjestöltään työttömien valtakunnalliselta yhteistyöjärjestöltä

lapsen identiteetin rakentuminen on kaiken a ja o

kun perinteiset yhteisöt kyläyhteisö työyhteisö osin perheyhteisökin murentuvat täytyy lapsen löytää itsensä ja paikkansa entistä monimutkaisemmassa maailmassa

samaan aikaan teidän omatuntonne sallii sen että kun saamen kasvatus kielen elvyttäminen ja kielikylpytoiminta on saatu alkuun niin hyväksyitte sen vesittämisen

samana päivänä kun selonteko oli lähetekeskustelussa metsähallituksen pääjohtaja jyrki kangas ilmoitti erostaan

ajatteleeko hallinto niin että kuntouttava työtoiminta on niin huono työkalu tavoitteitten saavuttamiseksi että sen vaikuttavuus on parempi jos niin sanottuja aktiivipäiviä on viikossa viiden sijaan neljä

arvoisa puhemies

keskeinen tekijä eropäätöksessä liittyi siihen että metsähallituksen metsätaloustoimintaa ollaan yhtiöittämässä ja osin virheellisin perustein

ja edustaja mustajärvi

puhemies äänestää jaa

kestääkö hyvinvointiyhteiskunta jaosto kuuli mielenkiintoista asiantuntijaa kemijärven poikaa jarmo kotilainetta

jos tätä ajatuskulkua jatkaa niin eikö silloin niitä päiviä viikossa pitäisi pudottaa kolmeen tai jopa kahteen niin vaikuttavuus paranisi entisestään vai kuinka tämä maaginen vaikutus keskittyy juuri siihen neljän ja viiden päivän väliin

ja syy on aivan hallitsematon petotilanne

mutta kun siellä aitiossa on ministeri tuomioja niin kysyisin onko kuinka kaukaa haettu sellainen kytkentä että kun hornetien ilmasta maahan iskukyvyn tämän jassm ohjusten hankinnan on arvioitu liittyvän siihen että suomi haluaa osoittaa yhdysvalloille ja natolle yhteistyöhalua ja yhteenkuuluvaisuutta niin myöskin afganistan operaatiossa olisi tällainen nimenomaan poliittinen peruste ja halutaan samalla tavalla osoittaa yhteistyöhalua kuuliaisuutta

jos lapsen itsetunto ja identiteetti ovat kohdallaan niin välineiden ja sisältöjen hallinta on aina helpompaa ja luontuu kyllä

arvoisa puhemies

sitten esitän että kolmannelle sektorille eritoten työttömien yhdistyksille annettaisiin lisäpanoksia ja myöskin lainsäädäntöä rukattaisiin paremmalle tolalle kuin viime eduskuntakaudella

edustaja pekkarinen on menossa seuraavaksi kertomaan ilmeisesti vähän vapaammin näkemyksistään ja sen keskustelun pohjaksi muutamia tarkennuspyyntöjä edustajalta

mitä olette ajatelleet tehdä tälle hyvin akuutille ja syvenevälle ongelmalle

hakuilmoituksessa ilmoitettiin että tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa lisäksi tehtävässä tarvitaan englannin kielen taitoa

arvoisa puhemies

sen lisäksi painotetaan sitä että raja työmarkkinoille pystyvien kuntoutettavien ja niiden välillä jotka ovat työhallinnon normaalien toimien ulottuvissa täytyy pitää selkeänä

varhaiskasvatuksessa on ja pitää olla aitoja valinnanmahdollisuuksia ja vierastan sitä että kotihoito perhepäivähoito ja päiväkodit asetetaan vastakkain

vaikka nyt käsitellään ulkomaalaislakia niin täytyy muistaa että suomessa on tuhansien ulkomaalaisten vuokratyöntekijöitten joukko ja näitten työntekijöitten panos ei ole missään kirjoissa tai kansissa

nyt olen kahdeksan vuotta ollut työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä ja siellä on joka vuosi jollain tavalla käsitelty tilaajan selvitysvelvollisuutta tilaajavastuuta ja harmaan talouden torjuntaa ja vauhti on ollut aiemmin aika hitaanlainen

mutta se mikä on oleellista on se että kun suomalainen televisio haastatteli häntä joku aika sitten hänen nyt jo aution lapsuudenkoulunsa käytävillä niin siinäkin tilanteessa hän jaksoi olla ylpeä suomalaisesta koulujärjestelmästä

suomen pankin taseissa tämmöisten lyhyiden talletusten yön yli talletusten määrä on tosissaankin vaihdellut hyvin paljon kymmeniä miljardeja euroja lyhyen ajan sisällä

on hankala kuvitella kansainvälisempää tehtävää kuin on metsähallituksen pääjohtajan työ ja muotoilu keskeisestä kansainvälisen yhteistyön työkalusta kielitaidosta on tuo

niin sanottua aluevelvoitepykälää joka on velvoittanut työ ja elinkeinoministeriötä kohdentamaan työllisyysmäärärahoja erityisesti niille alueille missä työttömyys poikkeaa koko maan keskimääräisestä tasosta ministeriö ei ole valitettavasti noudattanut vaikka se on budjetin perusteluissa vaan jättänyt vuosi vuoden jälkeen jopa kymmeniä miljoonia euroja käyttämättä eikä kohdentanut niitä sinne missä tarve on suurin

kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan työttömän työkykyä työelämävalmiuksia ja elämänhallintaa niin paljon että ero niin sanottujen normaalitoimenpiteiden ja työelämän välillä poistuu

kuntasektorin miljardileikkaukset voivat asettaa kyseenalaiseksi sen onko suomi sivistysvaltio ja ihmettelen jos pisa sijoitus säilyy yhtä hyvänä ilman korjausliikkeitä

metsähallituksen pääjohtajan niin kuin muidenkin metsäjohtajien täytyy kyetä valvomaan kansallista etua niin euroopan unionissa kuin muussakin kansainvälisessä yhteistyössä

nehän ovat yleisesti kertoneet kyllä euroopan keskuspankin alueen epävakaasta tilanteesta mutta sitten kun nämä lyhyet yön yli talletukset ovat vähentyneet noin paljon niin onko se tapahtunut siitä syystä että tämä euroalueen turbulenssi on niin voimakkaasti laimentunut